eli tämän luettuani tulkitsenkin nyt niin että tässähän vietnamilla on täysi mahdollisuus vapaasti joko määritellä tällainen sieltä aikanaan lähtenyt ja rikolliselle polulle eksynyt entinen kansalaisensa edelleen vietnamin kansalaiseksi oman kansallisen lainsäädäntönsä tai sovellettavaksi tulevien sopimusten mukaisesti tai olla sitten määrittelemättä tällaista henkilöä omaksi kansalaisekseen

arvoisa rouva puhemies

en halua näyttäytyä koulukiusaajana mutta on pakko edustaja sipilältä saada vastaus tähän kysymykseen koska moni ainakin minulle hallituksen osinkoverouudistusta arvostellut osingonsaaja on sanonut että kun te noin menitte korottamaan osinkojen verotusta puhutaan listatuista yhtiöistä niin he kokevat että keskusta on heitä tässä asiassa lähempänä

arvoisa rouva puhemies

nimittäin tähän saakka vihreät kun tätä irakilaisperheen tapausta on käsitelty jos eivät ole suoraan antaneet ymmärtää ovat kuitenkin onnistuneet synnyttämään mielikuvan että he eivät tätä irakilaisperheen käsittelyssä pohjana olevaa lakia hyväksy

tämä perustuslakivaliokunnan asiantuntija

pääsyy asian kun viisto eikä hän saanut taas asiantuntijaisto yhden käden sormin laskettava valtiosääntöoikeuden professoriporukka muodostaa meidän yhteiskunnassamme tänä päivänä sellaisen valtiosääntöpapiston joka tiukasti valvoo oikean uskon noudattamista ja soveltamista ja perustuslakivaliokunta luonnollisesti antaa näille kahdelle kolmelle professorille suuren arvon päättäessään lakien perustuslainmukaisuudesta

yritysten kansainvälistämistä edistettiin maaprojekteilla joissa vientimarkkinoiden mahdollisuuksia tehtiin tutuksi kotimaisille kone ja metallituoteyrityksille

söderman en ole sanonut että suomessa ei ole ihmisoikeusongelmia

eli se että laittomasti hankittuja todisteita saa käyttää ei tarkoita sitä että poliisi tai kukaan muukaan saa lainvastaisesti hankkia todisteita vaan jokainen vastaa rikoksistaan

siihen velvoittavat perustuslakimme ja kansainväliset sopimuksemme

mutta minä en usko että tästä nyt perustettavasta ihmisoikeuskeskuksesta on juurikaan apua tai lainkaan apua näissä todellisissa ihmisoikeusongelmissa

oletteko te oikeasti sitä mieltä että tämmöisenä aikana kun mennään miljardin alijäämää vuodesta toiseen riittää että tehdään nämä muutaman kymmenen miljoonan säästöt

sen jälkeen he luettelivat satojen miljoonien eurojen säästöt kehitysyhteistyöstä sosiaaliturvasta ja muusta eivätkä yrittäneet edes väittää että heillä olisi niille vaihtoehto kuten heillä ei ole itse asiassa koulutussäästöillekään

mutta aivan yhtä selvää on että tätä valitusoikeutta voidaan rajoittaa ja että käytännössä voidaan näitä valitusprosessien kestoaikoja lyhentää

haluatteko te siellä että suomi olisi poikkeuksellisen vetovoimainen maa niin että tuhannet kymmenettuhannet turvapaikanhakijat tulevat eurooppaan nimenomaan halki kaikkien muiden maiden tulisivat nimenomaan suomeen siitä syystä että toisin kuin kaikkiin muihin maihin suomeen olisi helpompi yhdistää perheensä

arvoisa rouva puhemies

mutta näiden todisteiden käyttämättä jättäminen ei ole eikä voi olla mikään sanktio siitä että jokin poliisi tai muu henkilö on menetellyt väärin

sen jälkeen kun on osoitettu että he hyväksyivät sen eivätkä pelkästään hyväksyneet vaan hallituksesta olivat antamassa tämän esityksen niin sen jälkeen ovat sanoneet eräissä yksityiskeskusteluissa että kyllä he voivat olla kriittisiä sellaisiakin lakeja kohtaan jotka ovat itse hyväksyneet

ja olen ymmärtänyt että tässä on juuri se ongelma että vietnam ei suostu tunnustamaan tällaisia aikanaan lähteneitä ja rikoksen tielle eksyneitä entisiä kansalaisiaan edelleen omiksi kansalaisikseen vaikka ymmärtäisin että myös kansainväliset sopimukset joihin vietnam on sitoutunut tätä edellyttäisivät

herra puhemies

sitra uudisti toimintavuonna strategiaansa ja toimintamalliaan ja asetti tehtäväkseen olla kehittämässä suomesta kestävän hyvinvoinnin kansainvälistä edelläkävijää

mitä sitten tulee tähän anteeksipyyntöön niin voin sanoa että totta kai meidän mielestämme nämä leikkaukset esimerkiksi koulutusleikkaukset ovat hyvin ikäviä ja varmasti hallitus harkitsee niiden perumista kun te lyötte pöytään niitä vaihtoehtoisia säästöjä

ministeri brax pyydän todellakin että laitatte virkamiehenne tekemään järkeviä hommia sen sijaan että he puuhastelevat kaiken maailman vähemmän tärkeiden asioiden kanssa

jos tämän pykälän soveltamisessa eri puolella maata on jotain kirjavaa käytäntöä jossa käytännössä joiltakin osin on korjaamisen varaa niin sitten on tarpeen että sosiaali ja terveysministeriö antaa tältä osin selventävät ohjeet

meillä on oikeusasiamies meillä on tasa arvovaltuutettu vähemmistövaltuutettu meillä on lapsiasiavaltuutettu ja nämä esimerkiksi oikeusasiamies ja oikeuskansleri käsittelevät kanteluita konkreettisissa ihmisoikeusasioissa

yksinkertaisinta olisi ollut hänen mukaansa vain tehdä yhteisöverokevennystä vastaava kiristys osinkoverotuksen puolella

oppositiolle ei myöskään käy tämä kilpailukyvyn kohentaminen josta puhutaan huomenna vaikka taas kerran sanokaa minulle edes yksi professori suomesta tai amerikasta joka kiistäisi sen että kun kilpailukykyä kohennetaan se näkyy ajan myötä myös työllisyyden parantumisena

kun tästä asiasta jonkun verran on mediassa keskusteltu niin kuulin että eräs oikeustieteen tutkijakin oli ilmeisesti tviitannut joka tapauksessa saattanut julkisuuteen käsityksensä että on aivan selvää että laittomasti hankittuja todisteita ei saa käyttää ja että tämä johtuu jo yleisistä opeista

kannan vastuun kaikista hallituksen säästöistä puolustan niitä äänestän niitten puolesta ja miekkailen niiden puolesta vaikka millä foorumeilla

tämä ulkomaisten konnien siirtäminen omien maidensa vankiloihin olisi varmasti järkevä homma

normaalisti tämän tasoinen bktn alentuminen olisi johtanut huomattavasti nähtyä suurempaan työttömyyden kasvuun

lopuksi herra puhemies esimerkkinä siitä että perustuslakivaliokunnan tulkintoja saa ja pitääkin tarvittaessa voida arvostella en malta olla mainitsematta sitä myös viime vaalikauden perustuslakivaliokunnan ratkaisua että perustuslakivaliokunta katsoi perustuslain vastaiseksi sellaisen tupakkalainsäädäntöön esitetyn kiellon jolla olisi kielletty autossa tupakoiminen jos siellä on lapsia esimerkiksi vauvoja

uudistuksella lähdettiin yhden yhteisen vision ja strategian kautta hakemaan entistä parempaa toimintaherkkyyttä ja suurempaa toiminnan vaikuttavuutta

haluatteko te tätä

mutta nyt siis edustaja hassi lupaa meille sellaisia dokumentteja joista käy ilmi että vihreät jo silloin vastustivat tätä esitystä

haluan herra puhemies vielä lopuksi sanoa että ei tämä mitään suuria säästöjä valtiontalouteen toisi ehkä muutamia miljoonia vuodessa mutta tämä on periaatteellisesti erittäin tärkeä asia

lahtela ei tule käsittelemään ensimmäistäkään ihmisoikeuksiin liittyvää kantelua vaan tämä tulee olemaan paikka jossa muutama suomalainen ihmisoikeusprofeetta voi viisastella ja antaa hyviä näkemyksiään ihmisoikeustilanteesta suomessa

siitä olen edustaja kontulan kanssa samaa mieltä että ei kukaan voi tietää kun henkilö on laittomasti jäänyt maahan onko hän tullut tänne siinä tarkoituksessa että hän saa täältä hoitoa

sanoin vain mikä on totuus että itse olisin toivonut että olisi voitu joiltakin osin näitä välttämättömiä säästöjä painottaa toisin

onhan se nyt aivan selvää ja inhimillisesti täysin ymmärrettävää että jos meillä täällä pohjan perukoilla on yksi maa jonne perheen saa paljon paljon helpommin kuin minnekään muualle eurooppaan niin silloin se maa on vetovoimainen ja sinne pyritään

miksi työttömyys ei kuitenkaan kasvanut niin paljon kuin bktn romahtaminen olisi antanut ymmärtää

voi olla että mainittu oikeustieteen tutkija on katsonut liikaa amerikkalaisia elokuvia sillä amerikassa on todellakin tällainen systeemi mutta suomessapa ei ole eikä ole mitään sellaisia yleisiä oppeja jotka tässä asiassa voisivat mennä eduskunnan säätämän lain edelle tai yläpuolelle

kyllä minä ihmettelen jos tässä salissa on yksikään edustaja joka vastustaa nato jäsenyyttä jos se on suomen etujen mukaista

kun nämä ulkomaiset rosvot aiheuttavat meidän kansalaisillemme ja yhteiskunnallemme paljon vahinkoa jo itse rikoksillaan myymällä huumeita tai salakuljettamalla huumeita tai ryöstämällä jalokiviliikkeitä niin pitääkö heidän sen lisäksi aiheuttaa suomalaisille veronmaksajille kustannuksia sillä että lekottelevat suomalaisissa vankiloissa

totta kai näistä käytiin neuvotteluja hallitusohjelmaneuvotteluissa ja itse olin mukana mutta sen enempää niitä ei tietysti ole mahdollista lähteä avaamaan

vastaus ei ole hallituksen elvytyspolitiikka teidän mielestänne se että hallitus on panostanut rakentamiseen hallitus on panostanut kotimaiseen kulutukseen tätä kautta on ylläpidetty kotimaista kysyntää

kyllä se juuri näitä henkilöitä koskee

södermanin kanssa olen samaa mieltä siitä että jos puhutaan oikeuslaitoksesta tai eräistä muistakin asioista niin pelkästään resurssien lisääminen ei välttämättä auta vaan vaaditaan todellakin toimintatapojen kehittämistä

totta kai näitä aina voi painottaa vähän toisin mutta tämä sdpn vaihtoehto että kun ei oikein mistään tarvitse säästää ei ole mikään vaihtoehto

ehkä nyt on hyvä taas kerran todeta sekin joka täältä esityksestä selviää että ihmiskaupan uhrit saavat jo nyt kaikki nämä hoidot mistä tässä puhutaan

eli kun oikeuslaitoksessa viime kädessä korkeimmassa oikeudessa arvioidaan laittomasti hankittujen todisteiden käyttämistä niin totta kai perustana on suomen laki ja tietysti myös euroopan ihmisoikeussopimus siten kuin euroopan ihmisoikeustuomioistuin sitä tulkitsee

nämä seikat eivät selitä mielestänne tätä

perustuslakivaliokunnan mielestä on siis perustuslaillinen oikeus tupakoida autossaan ja puhaltaa savuja päin tämän pienen sylivauvan kasvoja ja hänen pieniä keuhkojaan joiden näin ollen pitää saada myös osansa tästä tupakansavusta

viitanen nyt kun tämä marja tiura kohu ei enää häiritse keskittymistänne eduskuntatyöhön voitteko kertoa mistä johtuu se ettei työttömyys enempää pahentunut

minä olen ehdottomasti sitä mieltä että kaikelta kannalta on oikein ja perusteltua että he kärsivät tuomionsa mahdollisimman pitkälle omien maidensa vankiloissa

jos on niin niin kuin edustaja paloniemi sanoi ja kun varmasti joissakin tilanteissa on niin että nämä ihmiskaupan uhrit ovat arkoja ymmärrettävistä syistä kääntymään hoidon antajien puoleen niin ei tämä laki tätä tilannetta mitenkään muuta

edustaja marin hallituksen sisällä on keskusteltu mainitsemastanne aiheesta ja hallitus ei tule antamaan tiedonantoa eikä pääministerin ilmoitusta valtiovarainministeri stubbin hallintarekisterilausunnosta

samaan aikaan esimerkiksi pohjois korea vankileireineen on tämän hetken kauhistuttavin diktatuuri maailmassa ja tämä kommunistinen kummitusvaltio uhkaa koko maailmaa ydinsodalla mutta en ole nähnyt näitä maailmanparantajia missään kadulla heiluttelemassa kylttejä pohjois korean kommunistidiktatuuria vastaan sen sijaan amerikan yhdysvaltoja vastaan joka käänteessä

uuden strategiansa puitteissa sitra panostaa myös aiempaa enemmän kestävän hyvinvoinnin tutkimus ja kehitystoimintaan sekä vahvistaa rooliaan yhteiskunnallisena kouluttajana ja verkottajana

olen nyt pettymyksekseni ymmärtämässä että tämä kokonaisvaltaista yhteistyötä koskeva sopimus vasta sanoo että sopimusosapuolet aikovat neuvotella sellaisesta sopimuksesta joka tosiasiassa toisi ratkaisun näihin rikollisten takaisinottoa koskeviin kysymyksiin

kun tässä puhuttiin siitä onko tällä pantarangaistuksella yhteiskunnallinen hyväksyntä niin minä väitän että sillä virolaisten roistojen siirtämisellä viron vankiloihin ja muidenkin eu maiden kansalaisten mahdollisesti latvialaisten ja muiden siirtämisellä omiin vankiloihinsa on varmasti erittäin vahva ja erittäin laaja yhteiskunnallinen hyväksyntä

eli tämä myös esimerkkinä perustuslakivaliokunnan viime kauden tulkinnoista

lopuksi haluan mainita eduskunnan pöytäkirjoihin että tänään aamupäivällä järjestettiin täällä eduskunnassa kansanedustajille ja avustajille sitran toimintaa esittelevä puolen päivän seminaari

summa summarum sen tulkintoja voi ja pitää voida arvioida kriittisestikin

mutta kertokaa ministeri brax minulle sellainen uusi virasto laitos tai niin kuin tässä on keskus joka suomeen on perustettu ja joka ei muutaman vuoden kuluttua olisi ollut siinä tilanteessa että se itse katsoo ja myös moni poliittisen järjestelmämme piirissä katsoo että se tarvitsee lisäresursseja

arvoisa herra puhemies

täällä käydään erikseen keskustelu tästä kansalaisaloitelaista mutta haluan jo tässä vaiheessa hieman hillitä edustaja sinnemäen innokkuutta puoltaa tätä kansalaisaloitemahdollisuutta

kaiken kaikkiaan olen hyvin tyytyväinen että lakivaliokunta meni ja korjasi hallituksen tältä osin kelvottoman esityksen

hallitus ei halua tuoda tätä kilpailukykypakettia tänne eduskuntaan vaan hallitus haluaa että järjestöt pystyvät sopimaan sellaisista keinoista joilla suomen kustannuskilpailukykyä kohennetaan

jos tulkintani on oikea niin kovasti kannustan ministeriä suomen hallitusta ja kaikkien eu maiden hallituksia kiirehtimään tällaisen sopimuksen aikaansaamista vietnamin kanssa koska aivan varmasti suomi ei ole ainoa eu maa jossa vietnamista lähteneet siirtolaiset tai pakolaiset ovat uusissa maissaan erehtyneet rikoksen polulle ja heidät on päätetty karkottaa ja heitä vietnam ei suostu ottamaan vastaan

mutta kun puhutaan koulutuksen leikkauksista arvoisa herra puhemies niin on pakko vielä lopuksi kiinnittää huomiota siihen mitä sdp esitti ennen vaaleja

keskustelu on päät

ei kai oikeusministeriössä laajemmin kuvitella että voitaisiin valtiontalouden osalta saada aikaiseksi joitakin säästöjä jos ei olla valmiita lakeja muuttamaan

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsiteltävä käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen sisältyvän yksiviivayhdeksäntoista ja kaksikymmentäyksi

itse haluan uskoa että järjestöt vielä tähän pystyvätkin koska se on sellainen win win wintilanne jos ne siihen pystyvät eli siitä hyötyvät työntekijät siitä hyötyvät työnantajat ja siitä hyötyy koko suomalainen yhteiskunta

itse koen että tässä kansalaisaloitteen mahdollistamisessa ja luomisessa on kyse eräänlaisesta näennäisdemokratiasta ja pelkäänpä että käytännössä tulemme näkemään että mitä populistisinta politiikkaa tullaan tekemään puolueiden toimesta tai puolueiden ulkopuolelta sellaisten erilaisten populististen asioiden ajamiseen poliittiselle agendalle

mitä uusi lakiehdotuksen sekä mietinnössä ehdotetun uuden kaksikymmentäkahdeksan ja kaksikymmentäyhdeksän lakiehdotukset rs viruskanta pysyä samassa käsittelyssä tekemässä päätöksiä hallitukseen sykkivää esitykseen

pitäisin perusteltuna myös sitä että venäjän kanssa tehtäisiin sellainen sopimus että venäläiset roistot palautetaan sinne venäläisiin vankiloihin istumaan rangaistuksensa suomalaisten lekotteluvankiloiden sijaan

herra puhemies

nyt kun keskustelemme vasemmistoliiton välikysymyksestä niin on pakko palauttaa mieliin edustaja arhinmäen lääkkeet työttömyyteen ja taloudellisiin vaikeuksiimme eli se että lyhennetään työaika kuuteen tuntiin

ee kahdenkymmenennen ja kahdenkymmenenseitsemänä lakiehdotuksen hylkäämisestä lakiehdotusten toinen käsittely on hyvään muotoon

siinä vaiheessa kun tulemme näkemään kansalaisaloitteita pakkoruotsin poistamiseksi humanitäärisen maahanmuuton rajoittamiseksi ja muiden paljon keskustelussa olleiden asioiden edistämiseksi niin luulen että innokkuus tähän kansalaisaloitekeinoon kyllä tulee vähenemään

tässä meillä on iso ero

vasemmistoliitto uskoo että suomi nousee tästä suosta sillä että teemme vähemmän työtä kokoomus uskoo että sillä että teemme enemmän työtä

vielä haluan sanoa että kyllä minä tunnistan maailmalla ihmisoikeusrikoksia koko ajan ja euroopassakin

suomessahan tämä koskee ymmärtääkseni ihan alle yhden käden sormin laskettavia henkilöitä mutta periaatteelliselta kannalta ja myös ajatellen suomalaisten luottamusta omaan oikeusjärjestelmäänsä tämä ongelma olisi tärkeä saada vietnamin kanssa sovittua

arvoisa rouva puhemies

suomen bkt romahti viime vuonna historiallisen paljon

arvoisa herra puhemies

kallin täällä tekemää muutosehdotusta

tämä eläkekeskustelu on todella tärkeä ja hallituksen rakennepaketissa on paljon laskettu sen varaan että kaavailujen mukaisesti onnistutaan pidentämään työuraa loppupäästä noin puolellatoista vuodella

normaalisti tämä olisi johtanut huomattavasti nyt nähtyä suurempaan työttömyyden pahenemiseen

teidän mielestänne sitä että työttömyys ei pahentunut tämän sanoisiko kaavan mukaisesti ei selitä se että hallitus on onnistuneella tavalla elvyttänyt esimerkiksi rakentamista ei selitä se että hallitus muun muassa veroratkaisuillaan on onnistuneella tavalla ylläpitänyt kotimaista kysyntää ja tätä kautta turvannut esimerkiksi palvelualan työpaikkoja

yleisesti hallituksen kehyspäätöksestä sanoisin että tärkeätä oli se että kokonaisuus oli riittävä ja uskottava

en malta olla sanomatta että minun mielestäni vietnam tässä asiassa on kyllä poikkeuksellisen sanotaan nyt röyhkeä ja kiittämätön valtio

kuinka monta suomalaista ihmisoikeusprofeettaa on puhunut pohjois korean tilanteesta verrattuna vaikka guantanamon leirin tilanteeseen tai suomessa oleviin ihmisoikeusongelmiin

kyllä minun mielestäni se että euroopan maissa vaikkapa romaniassa tosiasiassa vainotaan vähemmistöjä siellä etnisiä vähemmistöjä jossain muussa maassa poliittisia vähemmistöjä on todellinen ihmisoikeusongelma

kuitenkaan vietnam kaiken tämän varmasti miljardiluokkaan nousevan kehitysavun jälkeenkään ei suostu tällaisessa asiassa yhteistyöhön tai ei ole ainakaan vielä suostunut tällaisessa asiassa yhteistyöhön euroopan unionin kanssa

on kyse ihmisistä jotka ovat hakeneet suomesta turvapaikkaa ja joilla ei ole millään perusteella oikeutta saada suomesta turvapaikkaa tai oleskelulupaa ja nyt on kyse siitä miten me suhtaudumme sen jälkeen näihin ihmisiin kun ei heitä voi väkisin palauttaa omiin lähtömaihinsa annammeko me heille oleskeluluvan suomeen

mitkä seikat selittävät mielestänne sen kun ei hallituksen politiikka sitä selitä että suomessa huolimatta tästä bktn romahduksesta ei nähty vastaavaa työttömyyden pahenemista

se vaatii myös työelämässä sellaisia uudistuksia joissa ikääntyvien työntekijöiden työmahdollisuuksia parannetaan otetaan huomioon erilaisia henkilöön liittyviä joustomahdollisuuksia ikäohjelmia tehdään yrityksiin ja niin edelleen

arvoisa herra puhemies

tämän asian tämän nimenomaisen asian osalta haluan minäkin yhtyä tähän edustaja katajan pohdiskeluun jossa hän aikaisemmin pohti näiden eri näkökulmien painoarvoa

minkälaisiin asioihin se on keskittynyt viime vuosina ja minkälaisiin asioihin se tulee tuossa keskuksessa jos oikein ennustan keskittymään

ehkä selitys on siinä jolloin ette joudu vastaamaan uusilla kysymyksillä

lopuksi totean että mielestäni on hyvä että tällainen sopimus tehdään

on olemassa valtiosääntö julkisen vallan käyttöä koskeva näkökulma mutta tässä asiassa on olemassa toinen sopimusoikeutta koskeva näkökulma